onko hallituksella peiliin katsomisen paikka

on myös se ero että me haluaisimme tehdä nämä ratkaisut jo heti budjetin käsittelyn yhteydessä emme siirtää keväälle koska tässä menetetään mahdollisesti yksi vuosi

selkeä vastaus kysymykseen pärjäisikö suomalainen viljelijä tässä uudessa uudistuksessa liittyy siihen säilyykö hänen kilpailukykynsä suhteessa ruotsalaiseen tanskalaiseen ja hollantilaiseen viljelijäveljeensä

molemmat tunnistamme sen että edessä on erittäin suuri uhka

politiikassa pitää tehdä päätöksiä ajalla ja sen tähden näitä päätöksiä pitää tehdä

jos tällainen laskelma pystytään osoittamaan niin me tyydymme siihen

mutta me epäilemme että suomalainen viljelijä jäi tässä mopen osalle

olen ymmärtänyt niin että tuore vanhuspalvelulaki lähtee siitä että jokaisen tietynikäisen ihmisen toimintakyky ja kunto määritellään ja nimenomaan määritellään minkälaista hoitoa minkälaisen hoitopaikan ja minkälaista henkilöstöä hän tulee tarvitsemaan

me kaikki olemme yhtä mieltä siitä että maaseudun elinvoiman kannalta lähipalvelut ovat kaikkein ratkaisevinta

se millä tuottavuutta terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa voidaan lisätä ja parantaa on se että me vapautamme sairaanhoitajat ja lääkärit entistä enemmän tekemään sitä työtä johonka heidät on palkattu

ja kun täällä jossakin vaiheessa tuli esiin että eiväthän nämä kaikki ongelmat nyt kolmessa vuodessa ole syntyneet nyt voitaisiin tietenkin listata onko tiestön kunto parantunut onko asuntojen hinta laskenut vai onko tullut kolmen vuoden aikana lähipalveluja lisää maaseudulle olemmeko helpottaneet polttoaineverotusta tai olemmeko tehneet sen kaltaisia toimia joilla maaseudulla asumista on helpotettu

puramme byrokratiaa puramme valvontaa ja annamme ihmisten tehdä sitä työtä niin että he voivat ottaa vastuun siitä ihmisestä jota varten heidät on palkattu

tämän kaltaiset asiat vaikuttavat siihen että ei kannata asua kun ei ole palveluja ja kun se asuminen tulee kalliimmaksi niin meidän pitää enemmän keskittyä siihen mitenkä saisimme niitä palveluja sinne ja se on tulevien hallitusten hyvin haastava tehtävä

herra puhemies

arvoisa puhemies

minun moraalini lähtee siitä että on hyvä kertoa ihmisille että vaihtoehtona oli esimerkiksi että alemmat arvonlisäverokannat olisivat saattaneet nousta tai yleinen arvonlisävero olisi noussut

on voinut todeta millä tavalla suomalainen kansanvalta toimii ja mitenkä parlamentarismi eri hallitusten aikana on toiminut ja mitenkä eduskunta on käyttänyt sitä valtaa jonka kansa eduskunnalle on antanut eri hallitusten aikana

arvoisa puhemies

paljon suurempaa vastuunkantoa on myöntää se että tämän kriisin todellinen mätäpaise on niiden euromaiden taloudet jotka ovat aiheuttaneet tämän

toinen merkittävä arvovalinta on se että haluan että nämä päätökset kansantalouden korjaamiseksi tehdään tässä talossa eikä toimita niin että jotkut muut tulevat ja sanovat meille mitä meidän pitää tehdä

silloin kun taloudessa menee hyvin ja euroopassa puhaltavat vakaat ja nousevat suhdanteet tämä valvonta on paljon paljon helpompaa ja suomen kansallista etua on paljon helpompi valvoa ja myöskin hallitusten ajaa

sen tähden tarvitaan sääntelyä valvontaa ja nyt pitääkin katsoa nimenomaan tulevaisuuteen antaa kaikki tuki tälle yhteiselle paketille jotta saadaan aikaan tiukempaa sääntelyä ja valvontaa

eli meidän pitää pystyä tässä tilanteessa luomaan edellytyksiä joilla jatkossakin pystytään maksamaan eläkkeitä ja joilla pystytään pitämään heikommassa asemassa olevista ihmisistä huolta

sen tähden meillä sekä hallituspuolueilla että oppositiopuolueiden eduskuntaryhmillä on suuri vastuu säilyttää tämä rikas kansanvalta niin että kansallinen etu kaikissa olosuhteissa tulee huomioitua

kysynkin pääministeriltä

kyllä me tarvitsemme sellaisia rakenteellisia uudistuksia joilla parannetaan niitten yritysten toimintakykyä jotka vievät ja jotka puolustavat suomalaista kotimarkkinaa

arvoisa puhemies

tämä kahden viikon aikana käyty keskustelu eläköitymisiän nostamisesta on osoittanut sen että eläkeratkaisuilla on suora yhteys kansantalouteen

meidän pitää tehdä tällaisia rakenteellisia uudistuksia

se mikä päti vuosi sitten kaksi vuotta tai neljä vuotta sitten se ei toimi enää

nyt tarvitaan uudistuksia joilla saadaan aikaan nimenomaan yrityksiä jotka kykenevät viemään ja puolustamaan kotimarkkinoita

tänä aamuna syntynyt ratkaisu hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen välillä on kunnianhimoisempi kuin mitä oli se hallituksen alkuperäinen esitys

heinäluoma kun teidän puolueenne vei suomen aikanaan rahaliittoon te tulitte merkinneeksi myös meille yhden osakkeen siitä rivitalosta ja sitä rivitaloa nykyinen ja edelliset hallitukset ovat hyvin hoitaneet pitäneet kunnossa ja kunnostaneet

rouva puhemies

nyt meidän tehtävämme kansanvaltaisesti on yrittää tukea tätä toimikuntaa tätä työryhmää jotta se tässä työssä onnistuisi

suomalaisen maataloustuotannon tuottavuutta on määrätietoisesti parannettu tekemällä investointeja ja yksikkökokoa kasvattamalla ja tämän seurauksena tilat ovat velkaantuneet

minulle suomalainen työtä tekevä nainen ja työtä tekevä mies merkitsee niin paljon että meidän pitää toimia niin että saamme kansantalouteen vahvuutta ja voimme pitää yllä työtä ja turvata tulevia työuria

mutta kun siellä toisessa päässä tuli tulipalo ja oli pakko lähteä pelastamaan ja sammuttamaan te huusitte että antaa palaa antaa palaa

sen tähden oli erittäin lohdullista kuulla että hallitus on tuomassa vakautta sekä laina aikoihin että takauksiin

nyt me voimme täällä kuitenkin yhdessä kun lähdettiin sammuttamaan kunnostaa edelleen tätä suomen osaketta ja siinä te olette nyt esittämässä omia vaihtoehtoja

pistetään tätä tapettia tätä tapettia

toisaalta hallituksen taholta on kerrottu että on tarkoitus käynnistää toimet joilla pitkällä tähtäyksellä kannattavuutta ollaan parantamassa

minusta tämä kaikki keskustelu joka on täällä käyty on ollut rohkaiseva kädenojennus suomalaiselle maataloudelle ja suomalaisille viljelijöille

tiettävästi en ole käyttänyt sellaista sanaa kuin yhteisvastuu

suomi on ollut turvaamassa suomalaisten ja suomen kansallisia etuja sen johdosta kun meidät aikanaan vietiin rahaliittoon ja nyt meidän pitää toimia niitten ehtojen mukaan ja yrittää parantaa ja saada aikaan säännöksiä joilla voidaan estää se että jatkossa ei pääse näin tapahtumaan

arvoisa rouva puhemies

eduskuntaryhmien tuesta annettu lakialoite joka on käsittelyn pohjana on valmisteltu eduskunnan kanslian ja eduskuntaryhmien kanslioiden yhteistyönä

lakialoitteen mukaan jatkossakin kukin ryhmä saa saman suuruisen perussumman ja ryhmän jäsenluvun mukaan lisäsumman

avustus on tarkoitettu ryhmän toiminnalle välttämättömän henkilöstön palkkaamiseen ja ryhmän toiminnasta aiheutuvien menojen kattamiseen

arvoisa puhemies

arvoisa pääministeri minä metsien miehenä kerron teille että metsien terveydentilan ylläpitäminen on sekä ilmaston että suomen kansantalouden ja metsäklusterin etu

avustuksen maksamisen lisäksi eduskunnan kanslia järjestää kansanedustajille ja ryhmien työntekijöille maksutta muun muassa toimitilat ja kalusteet sekä välineitä ja laitteita kuten tietokoneet tulostimet skannerit puhelimet ja tietojenkäsittelypalveluita

eikö olisikin parempi että ne mahdolliset veronmaksajien varat jotka nyt tämän sopimuksen perusteella joudutaan maksamaan käytettäisiinkin metsien terveydentilan ylläpitämiseen

eduskuntaryhmän on ehdotuksen mukaan pidettävä kirjanpitoa kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja ryhmällä on oltava auktorisoitu tilintarkastaja

ryhmien tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset tulevat tällöin julkisiksi asiakirjoiksi

mikäli eduskuntaryhmä ei noudata tätä lakia kansliatoimikunnalla on mahdollisuus määrätä avustuksen maksamisen keskeyttäminen

kansliatoimikunta voi määrätä jo maksetun avustuksen takaisin perimisestä jos eduskuntaryhmä on käyttänyt avustusta virheellisesti eikä ryhmä ole korjannut virhettä saamastaan huomautuksesta huolimatta

vaalikauden aikana edustajat voivat siirtyä ryhmästä toiseen

kun vastuulliset ministerit ovat vastaamassa niin haluan kommentin ja kysymyksen muodossa todeta että kun tilanne on haasteellinen ja vastuullinen niin myöskin suomalaisilla kotitalouksilla ja jokapäiväisillä suomalaisten ostopäätöksillä on suuri merkitys mitenkä suomessa työllisyys ja työpaikat säilyvät ja kehittyvät

jos kaikki jäsenet siirtyvät yhteen tai useampaan muuhun eduskuntaryhmään vastaanottava ryhmä tai ryhmät saavat käyttämättä jääneet avustusmäärärahat

jos vaaleissa käy niin ettei eduskuntaryhmä saa yhtään kansanedustajaa käyttämättä jäävät avustusrahat tulee palauttaa eduskunnan kanslialle

sen tähden tällainen kansalaisten yksimielisyys kun tehdään veronkorotuksia ja päätöksiä

velkaongelmasta johtuen velka jää mahdollisesti päätösvaltaa menetetään

me olemme kritisoineet sitä että esimerkiksi polttoaineiden verotus aiheuttaa lisäkustannuksia enemmän toisille kuin toisille ja kun samoille alueille ja elinkeinoille toistuvasti tulee uusia lisärasituksia nämä voivat vaikuttaa kansalaisten ostopäätöksiin niin että epävarmuus lisääntyy

miten kykenemme nyt tämän huippukokouksen jälkeen olemaan turvallisella mielellä vaikka velkaongelma jää tehdään sille mitä vain se on pitkän ajan projekti

mutta jos menetämme päätösvaltaa jos joudumme heikentämään perustuslakia se meille kaikille on iso asia

sen tähden haluamme ohjeistaa hallitusta että yhdenvertaisuuden nimissä kohdeltaisiin kansalaisia ja yritettäisiin pitää yllä mahdollisimman hyvää kotimarkkinaa

toivon arvoisa pääministeri että pystytte vakuuttamaan meidät että tämän velkaongelman hoitamisessa se päätösvalta se perustuslaki johonka me olemme voineet turvata jatkossakin pitää

arvoisa puhemies

pohjoismainen hyvinvointi ja suomalainen hyvinvointi perustuu siihen että suomessa on ollut yrityksiä jotka ovat kyenneet myymään maailmanmarkkinoille tavaroita ja palveluita ja siinä mielessä yhdyn niihin jotka ovat sitä mieltä että meidän pitäisi entistä enemmän panostaa ja keskittyä siihen mitenkä euroopan unionissa ja koko maailmassa markkinat alkaisivat vetää paremmin

ainoastaan sitä kautta meille syntyy mahdollisuuksia ja markkinoita

se mitä me täällä kotitekoisesta puhumme ja ärsytämme toinen toisiamme kovin paljoa ei ratkaise sitä

sen tähden annan kaiken tukeni ja keskustan eduskuntaryhmä antaa kaiken tukensa sille että me voisimme vaikuttaa entistä enemmän euroopan unionissa ja sitä kautta koko maailmantalouteen niin että markkinat mahdollisimman nopeasti elpyisivät

puhemies

käytännön viljelijänä koen että tämä uudistus tuo lisää paineita ja luo erittäin paljon lisäpaineita kannattavuudelle ja kilpailukyvylle

ja kun luonnonolosuhteet toimivat meitä vastaan niin kaikkien vaalikausien jälkeen aloittava hallitus aina on pääomittanut tätä maatalouden kehittämisrahastoa jolla voidaan tehostaa ja parantaa kilpailukykyä

suomalainen metsäklusteri on suuren murroksen edessä ja jotta se voi selviytyä ja säilyttää asemansa se edellyttää jatkossa piristysruisketta

tämä on ensimmäinen hallitus joka ei nyt panostanut tähän

ja jotta kansallinen metsäohjelma voi toteutua pitää metsiä hoitaa niiden terveydentilasta pitää huolehtia

oletteko te valmiit tehostamaan kilpailukykyä parantamaan tätä kannattavuutta koska siinä tarvitaan investointeja jotka tämän mahdollistavat

sen tähden tämä paketti mahdollistaa sen että myöskin nuoria metsiä kannattaa hoitaa tuotetaan kuidutettavaa puuta ja sitten on päätehakkuita tämä kaikki mahdollistaa sen että voidaan tuottaa biomassaa entistä enemmän

vastatkaa nyt ministeri koskinen

tässä tuli esiin se että tämä lakialoite ei ole syntynyt siitä että eduskuntaryhmien tilejä tai taloutta olisi hoidettu holtittomasti tai olisi syntynyt virheitä vaan nimenomaan niin kuin ed

sen tähden olen vakuuttunut että tämä paketti kokonaisuutena on se joka on se piristysruiske joka lisää motivaatiota koko metsäteollisuuden tutkimukselle

pulliainen totesi että kun säädöksiä ja tarpeita on selvitetty niin tämä on niin kuin jonkinlainen vakuutusmaksu

voiko tämä päätös joka toivottavasti nyt tehdään vauhdittaa myöskin niitä niin sanottujen toisen sukupolven laitoksien syntymistä suomeen

itse kuitenkaan en koe että kaikkia lappusia tämän lain myötä julkisuuteen tuodaan

kannatan sitä ajatusta jossa myyjälle luodaan houkutin tai verohelpotus kun hän on valmis myymään sen metsänsä sellaiselle metsänomistajalle joka on valmis sitä käyttämään ja jolla on jo olemassa tietty pinta ala

arvoisa puhemies

suomalainen maatalous on kokenut eu aikana hyvin rajun rakennemuutoksen joka on edellyttänyt sitä että tuottavuutta on pitänyt parantaa ja tämä on tapahtunut koneilla ja laitteilla on tarvittu valtavasti pääomaa

ellei ole tämän kaltaista niin metsät pirstaloituvat entistä enemmän

niitä ostavat sellaiset jotka eivät niitä käytä haluavat vain marjastaa ja sienestää ja metsästää omassa metsässä mutta eivät kuitenkaan käytä sitä metsätalousmielessä

toiseksi teidän pitää olla yhteydessä suomalaiseen rahalaitosmaailmaan niin että sinne syntyy pitkäjänteisyyttä pitkämielisyyttä että näiden tilojen jotka nyt joutuvat ahdinkoon markkinahintojen pudotessa lyhennyksiä ja korkoja voidaan järjestellä

verotuloilla hoidetaan nimenomaan tämä lisävelkaantuminen ja sen tähden meidän pitää käydä tätä vaihtoehtoista keskustelua millä talouspoliittisella linjalla se lisävelkaantuminen voidaan pysäyttää

sitten tähän byrokratiaan oikeastaan kolmantena asiana

ongelmahan on se että meillä ei ole pystytty tekemään sellaisia rakenteellisia uudistuksia joilla työn tekeminen olisi kannattavampaa ja että syntyisi sellaisia tuotteita joita pystytään viemään ulos ja samalla pystyttäisiin tekemään suomessa enemmän sellaisia tuotteita ettei tarvitse tuoda ulkoa

tässä meidän pitää löytää ne keinot joilla palkkaa ei tarvitse alentaa mutta löydetään työn tuottavuutta ja joilla niitä sivukuluja ja muita rasitteita voidaan vähentää

kysymys on siitä kykenemmekö tekemään pitkäaikaisvaikutteisia rakenteellisia uudistuksia vai otammeko lisää velkaa

siitä tilanteesta emme olisi selvinneet ellemme olisi saaneet kotimarkkinoita suomalaista kulutusta lisääntymään ja kuluttajan luottamusta pysymään korkealla tasolla

tämä on se vaihtoehto

tämän asian kanssa tässä tullaan painimaan ja silloin ne joille merkitsee investointien vastakohtana ennustettavuus miettivät ottaako tuo valtio lisää velkaa vai kykeneekö se tekemään rakenteellisia uudistuksia

sen tähden kannatan tätä linjaa

tehdään rakenteellisia uudistuksia luodaan mahdollisuuksia investoida suomeen pitää parempaa työllisyyttä yllä ja sillä tavalla saadaan aikaan talouskasvua

sitten ihmettelen sitä että tässä salissa viimeksi tänä keväänä sdpn taholta kerrottiin unelma öljyttömästä suomesta ja nyt kun sitä ollaan toteuttamassa te vastustatte energiaverojen korotusta te ette hyväksy sitä että fossiilisia polttoaineita verotetaan enemmän ja ette te hyväksy sitä että uusiutuvia edistetään ja niihin panostetaan

arvoisa puhemies

minun suurin huoleni tässä keskustelussa on se että suomi ei ole päässyt mukaan maailmantalouden eikä euroalueen talouskasvuun

arvoisa puhemies

tarvitaan löysennyksiä ja keinoja yritysten rahoitukseen ja tarvitaan keinoja joilla yritykset kykenevät järjestämään suomalaisille työtä jatkossakin niin että se työ pystytään myymään sinne kasvaville maailmanmarkkinoille ja piristyvälle euroalueelle

tämä kolmas lisätalousarvio on hyvin maltillinen oikeastaan tekninenkin ja sisältää vain muutamiin kaikkein kriittisempiin menokohtiin tarkennuksia

verotuloarvioita arvioidaan uudelleen

tähän ei löydy vastausta tästä budjetista

arvoisa puhemies

kuulun siihen joukkoon joka on kokeillut kaikkia hoitomuotoja on palkannut useampia kotiapulaisia on käyttänyt päiväkotia perhepäivähoitoa ja myöskin kotihoidon tukea ja on useita lapsenlapsia ja on joutunut sillä tavalla seuraamaan tätä tilannetta

määrärahojen lisäykset kohdistuvat julkisiin työvoima ja yrityspalveluihin ja maatalouden kannattavuuden kohentamiseen

lisäksi on pieniä tarkennuksia maahanmuuttoviraston ja poliisin resurssien lisäämiseen ja romutuspalkkiokokeilun loppuunsaattaminen

kaikki nämä hoitomuodot ovat hyviä

perheiden erilaisiin elämäntilanteisiin pitää voida olla mahdollisuus ja monet perheet omasta lähtökohdastaan miettivät mikä heidän elämäntilanteensa kannalta on paras vaihtoehto